tein viime kaudella lakiesityksen siitä että jos parveketupakoinnista on todistetusti haittaa toisille kerrostalossa asuville voidaan tupakointi kieltää parvekkeella

arvoisa herra puhemies

silloin lakialoitteen lähetekeskustelussa suurin osa keskusteluun osallistuneista piti aloitetta niuhottamisena ja tupakoijan henkilökohtaisten oikeuksien rajoittamisena

kiitos

minulle on kuitenkin jäänyt epäselväksi millaisiin kustannusvaikuttavuusanalyyseihin näiden vastaanottokeskusten lakkautuspäätökset perustuivat

jokaisella täytyy olla oikeus savuttomuuteen ja jos parveketupakointi aiheuttaa haittaa toisille niin silloin tupakoijan oikeuksien tulee olla toissijaisia

entisenä viestintäkouluttajana olen kuunnellut tätä keskustelua erittäin suurella mielenkiinnolla seuraten miten ihmeessä samasta tekstistä voi saada näin erilaisia tulkintoja

erityisen kummalliseksi tämän päätöksen tekee se että samalla on päätetty remontoida joutsenon vastaanottokeskukselle uudet tilat entiseen konnunsuon vankilaan

useinhan nämä asiat saadaan hoidettua ihan keskustellen mutta näin ei aina ole ja tämä laki antaa selkeitä suuntaviittoja ja ohjeita tällaisiin tilanteisiin

lisäksi joensuun voimalaitoksen yhteyteen on valmistumassa bioöljylaitos joka on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa

lisäksi olen erittäin pahoillani siitä miten valtiotyönantaja kohteli kontiolahden vastaanottokeskuksen työntekijöitä

arvoisa puhemies

toiminnan lakkauttaminen ilmoitettiin puhelimitse ja tieto tuli työtekijöille täydellisenä yllätyksenä

idolien mutta myös kaikkien läheisten aikuisten käyttäytyminen on tärkeää roolimallina toimimista tässä asiassa

jos edellisen hallituksen aikana ei olisi tätä kansakuntaa viety näin suureen velkaantumiseen voisimme parantaa heikompiosaisten asemaa vielä voimallisemmin ja vielä nopeammin mutta vastuullista politiikkaa on myös vähentää valtionvelkaa

voimme jokainen tehdä asian eteen paljon omilla valinnoillamme

lähiruuan ostaminen julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ruokahävikin vähentäminen ja lihansyönnin rajoittaminen ovat kaikki toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

oppositiota kuunnellessa tulee ristiriitainen olo

toivonkin että jokainen meistä tuntee oman vastuunsa ja toivomme että täällä eduskunnassa tekisimme lainsäädäntöä joka tukee kuluttajien toivottavia valintoja näissä asioissa

kuten sanoin niin olen samaa mieltä työelämä ja tasa arvovaliokunnan muiden jäsenten kanssa siitä että tämä laki olisi voinut olla tiukempi

nyt tämä jättää vapaaehtoistoiminnan järjestäjille suuren vastuun

tästä laista onkin tiedotettava nyt tehokkaasti niin että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät tietävät mahdollisuudesta ja oikeudesta pyytää tätä otetta

arvoisa puhemies

itsekin kahden maisterinkoulutusohjelman suorittaneena koen että toisen alan ja ammatin opiskelun estäminen opintotuen rajaamisen avulla on huono päätös

rikostaustan omaava henkilö ei jatkossa varmaan hakeudu niin herkästi vapaaehtoistyöhön kun tieto tästä laista tulee leviämään laajemmalle

en itse koe että olisin opiskellut päällekkäisiä aineita tai asioita päinvastoin sain itselleni laajapohjaisen osaamisen ja ammattitaidon jonka ansiosta olen pystynyt liikkumaan työmarkkinoilla hyvin laaja alaisesti ja hyvin erilaisia töitä tehden

kuitenkin haluan vielä kerran korostaa sitä että jos henkilö ei anna lupaa pyytää tätä otetta ei vapaaehtoistoiminnan järjestäjän pidä ottaa henkilöä silloin vapaaehtoiseksi

työmarkkinoilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia ja nykyistä enemmän eri aloilla liikkumaan pystyviä työntekijöitä koska tällaiset henkilöt pystyvät innovatiivisesti ylittämään sektori ja ammattikohtaisia rajoja ja sillä tavalla uudistamaan myöskin työelämää ja yhteiskuntaa

toivon todella kuten edustaja gustafsson ja moni muukin täällä totesi että sivistysvaliokunnassa pohdittaisiin tätä asiaa vielä kriittisesti ja vakavalla mielellä

nyt kannattaisi tehdä kunnollinen kustannushyöty analyysi ettei vain pienen säästön takia aiheuteta hyvin suurta harmia yksilöille ja pitemmän päälle myöskin yhteiskunnalle

tällä ohjelmalla ei ole ollut mitään erillistä säädöspohjaa vaan rahoitus on osoitettu ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille valtionosuuksina ammatti tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja tutkintotilaisuuksiin

ongelmana on ollut että ohjelman kautta ei ole voitu ohjata lisäresursseja ammatilliseen perustutkintoon ja että sen puitteissa ei ole voinut suorittaa osatutkintoa

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia väliaikaisesti siten että nuorten aikuisten osaamisohjelmaan osoitettuja määrärahoja voitaisiin myöntää valtionavustuksena myös oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja tutkinnon osiin sekä myös ammattitutkintoon valmistavaan ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

lisäksi valtionavustuksella on mahdollista kohdentaa rahoitusta nykyistä paremmin osaamisohjelman kohderyhmälle ja osoittaa rahoitusta mahdollisten opiskelijamaksujen poistamiseen ammatillisessa lisäkoulutuksessa

arvoisa puhemies

totta on että nuorisotakuu ei pystynyt pitämään nuorten työttömyyttä kurissa mutta se pystyi pitämään pitkäaikaistyöttömyyden kurissa joka oli viime kaudella siis euroopan matalin kun verrataan eri valtioiden nuorten tilannetta

mielestäni tämä lakimuutos parantaa ja laajentaa nuorten aikuisten kouluttautumismahdollisuuksia ja auttaa nimenomaan löytämään uusia yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen

hallituksen kannattaisi myös lukea tämä valtiontalouden tarkastusviraston selvitys jossa tarkastusvirasto toteaa että te toimistoissa tarvitaan tällä hetkellä juuri nyt lisää henkilökuntaa nuorten auttamiseen

tarkastusviraston selvityksessä on tullut esille että se nuorten face to face kohtaaminen on ensisijaista jos halutaan auttaa niitä nuoria työelämään

tällä hetkellä on alueita missä nuoret odottavat jopa neljä kuukautta sitä että he pääsevät face to face kontaktiin te toimiston ammattihenkilön kanssa

ja jos nuori odottaa neljä kuukautta sitä että pääsee sinne kohtaamiseen jossa voidaan neuvotella ja pohtia sitä tilannetta niin se on ihan liian pitkä aika koska tutkimuksessa todetaan että jos nuori on mitään tekemättä kolme kuukautta tai yli niin sen jälkeen se syrjäytyminen on paljon helpommin tapahtuvaa ja työllistyminen on sitä vaikeampaa

arvoisa puhemies

tätä lakiesitystä on käytännön työelämässä odotettu kauan sillä tilannehan on tällä hetkellä sellainen että terveydenhuollon kirjaamisesta on tarkemmat ja selkeämmät normit kuin sosiaalihuollon kirjaamisesta

ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto

terveydenhuollon puolella kirjaamisen kehittämiseen ja sitä kautta myös potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun parantamiseen on kiinnitetty huomiota jo vuosikaudet mutta sosiaalihuollon puolella tämä asia on monessa paikassa vielä alkutekijöissään

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus olisi puolestaan suunnattu vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja sen tavoitteena olisi antaa opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta

erityisen tärkeä yhtenäinen kirjaaminen on juuri niissä tapauksissa kun asiakas tai potilas saa sekä sosiaali että terveydenhuollon palveluja

ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen ja erottautuu näin muista nivelvaihteen koulutuksista kuten esimerkiksi perusopetuksen lisäopetuksesta

kaikilla hoidon ja palvelun toteuttamiseen osallistuvilla tulee olla yhteinen ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja kirjaaminen on välttämätöntä tiedonkulun varmistamisessa ja yhtenäisten tavoitteiden ja toimintatapojen luomisessa

koulutuksella tulisi olla tiivis yhteys työelämään ja koulutuksen aikana tulisi olla mahdollisuus suorittaa myös perustutkintoon liittyviä opintoja

olen entisessä työssäni kouluttanut vuosikausia sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä kirjaamiseen ja olen vakuuttunut siitä että ilman kunnollista koulutusta asia on erittäin vaikea saada käytäntöön

lisäksi myönteistä lakiesityksessä on se että asiakastietolakia ehdotetaan muutettavaksi niin että kela ja väestörekisterikeskus voivat aloittaa toteuttamaan valtakunnallista sähköistä sosiaalihuollon asiakirja arkistoa

uskon että monen nuoren kohdalla valmentava koulutus toimii tukevana siltana peruskoulusta ammatillisiin opintoihin

kuten useiden valiokuntien mietinnöissä todetaan selonteossa olisi voinut olla painokkaammin esillä esimerkiksi energiaturvallisuuteen liittyvät asiat

ensisijainen kohderyhmä on perusopetuksen päättäneet nuoret jotka tarvitsevat opiskelijavalmiuksiensa parantamista sekä ohjausta että tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa

lisäksi kela voi toteuttaa kantapalveluihinsa välitys ja kyselypalvelun jonka välityksellä terveydenhuollon ammattihenkilöstö voi tietoturvallisesti toimittaa kirjaamansa lausunnot ja todistukset sähköisesti niiden nimetyille vastaanottajille ja tämä on esimerkki erittäin järkevästä työn tehostamisesta

mutta pidän myös erittäin tärkeänä että lakiesityksessä mainitaan se että valmentavaan koulutukseen voivat osallistua myös ne aikuiset jotka tarvitsevat lisävalmiuksia ammatillisen peruskoulutuksen suorittamiseksi

sinne on kirjattu että talouskasvun yksityisyyden suojan ja yhteiskunnan turvallisuuden yhteensovittaminen on haastava mutta välttämätön prosessi

arvoisa puhemies

kuten hallintovaliokunta lausunnossaan toteaa kasvavan rajaliikenteen hallintaan ja venäjän mahdolliseen viisumivapauteen on varauduttava hyvissä ajoin

äiti kuidusta ja peltosen

arvoisa puhemies

mahdollisen viisumivapauden aiheuttamat heijastevaikutukset yhteiskunnan eri alueille tulee analysoida hyvissä ajoin ja tarpeeksi laaja alaisesti

puhemies

kuten edustaja myller ryhmäpuheenvuorossa totesi meillä ei ole varaa euroopan sosiaaliseen kriisiin tai paremminkin voimme sanoa ettei ole varaa syventää ja laajentaa tätä kriisiä sillä euroopassa on jo vakavia kriisipesäkkeitä

pitkien matkojen itä suomessa koko ajan vilkastuvan rajaliikenteen lisäksi rajavartiostoa tarvitaan korvaamaan myös kontiorannan varuskunnasta tähän asti annettu apu siviilipuolen hätätilanteissa ja erilaisissa etsinnöissä

liian suurten leikkausten johdosta epätasa arvoisuus on kasvanut monessa maassa sellaisiin mittasuhteisiin että yhteiskunnan tasapaino ja jopa turvallisuus voivat horjua

jos tällainen tilanne jatkuu liian kauan tai jos se tästä pahenee on suuri riski että kriisi leviää laajemmalle eurooppaan ja se ei ole kenenkään etu ei myöskään suomen

vaikka valtiontalouksia on edelleenkin tasapainotettava on syytä huolehtia siitä etteivät heikoimmassa asemassa olevat ihmiset joudu kärsimään liikaa

jos tätä kriisiä ei saada hallintaan on koko euroopan tulevaisuus vaakalaudalla ja kuten ministeri urpilainen totesi se voi tulla todella kalliiksi

tässä lakiesityksessä nyt ehdotetaan aamu ja iltapäiväkerhojen maksujen jopa kaksinkertaistamista ja vaikka jatkossa kunnalla on mahdollisuus näihin maksuhelpotuksiin ja maksun poistoon on vaarana etteivät kunnat käytä tätä mahdollisuutta

arvoisa puhemies

kuten täällä on tullut esille kaikkein pienituloisimpien perheitä tämä lapsilisien tason leikkaus ei koske sillä toimeentulotuessa leikkausta ei näy ja toimeentulotukeen tulee myös indeksikorotus

kaikilla vanhemmilla ja perheillä ei ole varaa näihin maksujen korotuksiin ja vaarana on että kerhotoiminnan kysyntä laskee ja lasten yksinolo koulupäivän jälkeen lisääntyy

arvoisa puhemies

surullista kun suomessa on vuosikausia toisteltu että meillä ei ole varaa toistaa niitä edellisen laman virheitä sillä niitä virheitähän on maksettu henkisesti ja taloudellisesti vuosikymmeniä ja nyt näiden kaikkien hallituksen päätösten yhteisvaikutukset tuntuvat johtavan siihen että ihan samoja virheitä toistellaan

toisaalta olen nähnyt laskelmia joiden mukaan pienituloisten verotuksen kevennys ja myös asumistukeen tehtävä suojaosuus tulee auttamaan monia pienituloisia perheitä jopa niin että heidän tulonsa voivat lisääntyä tämän kehysratkaisun myötä

viime keväänä vanhuspalvelulain vanavedessä sosiaali ja terveysministeriössä valmistui kansallinen muistiohjelma jossa ohjataan kuntia järjestämään muistisairauksien hoitoketju niin eheäksi että edellä kuvattu kauhuskenaario ei toteutuisi

muistisairauksia voidaan nimittäin tehokkaasti ennalta ehkäistä hoitaa ja kuntouttaa mutta valitettavasti näitä toimenpiteitä ei tällä hetkellä toteuteta riittävästi

arvoisa puhemies

tämän lakimuutoksen avulla laitetaan täytäntöön elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu ja turvallisuusvaatimuksia koskeva eu direktiivi

tämä on todella epäinhimillistä ja kallista

tämä hallitus on tehnyt koulutukseen monia tasa arvotekoja kuten esimerkiksi myöntämällä valtionavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen sekä koulujenvälisten erojen tasoittamiseen

haluan kuitenkin tässä yhteydessä nostaa tietoisuuteen yhden vakavan sosiaali ja terveysvaliokunnankin mietinnössään esille nostaman ongelman

koulutustakuu ja opiskelijavalintauudistus ovat tärkeitä päätöksiä sillä niiden avulla pyritään takaamaan jokaiselle nuorelle opiskelupaikka tai valmistavan koulutuksen paikka

arvoisa puhemies

vastuuhenkilön eräs keskeinen tehtävä yhdessä tämän moniammatillisen tiimin kanssa on huolehtia tästä palvelusuunnitelman tekemisestä jatkuvasta arvioinnista ja suunnitelmaan tehtävistä tarvittavista muutoksista eli se vastuuhenkilö nyt on erittäin tärkeä ihminen tämän lain hengen toteuttamiseksi

haluankin vedota tässä asiassa myös kaikkiin täällä eduskunnassa työskenteleviin ihmisiin että miettisimme henkilökohtaisesti tämän asian merkitystä

myös potilastietojärjestelmiin tulisi saada selkeä paikka tälle tiedolle niin että se kulkisi ihmisen muiden terveystietojen mukana sillä paperinen elinsiirtokortti voi helposti kadota

toivottavasti seuraavalla hallituskaudella saadaan laadittua erillinen ohjelma jonka avulla saadaan nostettua aikuisväestömme osaamistasoa vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita

valiokunnan kuulemisissa tuli esille myös se että terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta asian puheeksi ottamisesta omaisten kanssa tulisi tehostaa silloin kun hoidetaan aivokuollutta potilasta

yksi kaikkein tärkeimmistä tasa arvokysymyksistä toisen asteen koulutuksessa on kuitenkin se että koulutuksen laatu on yhtä hyvää kaikissa oppilaitoksissa ja eri puolilla suomea